tässä talossa me säädämme lakeja

me emme voi emmekä saa tässä salissa enää päivääkään vitkastella ja katsella tumput suorina kun nämä miehet raiskaavat hakkaavat puukottavat kantasuomalaisia ja toisiaan

väkivaltaa varastelua raiskauksia ja ahdistelua on joka päivä ja joka puolella suomea

joka päivä saa lukea lehdistä näitä ja me vain suvaitsemme täällä ja hänet joka pikkusenkin tuohon sormensa laittaa ja arvostelee tuomitaan rasistiksi

meidän pitää antaa avaimet siihen että virkavallalla on resursseja ja selkänojanaan tiukka lainsäädäntö kaiken sellaisen suhteen mikä liittyy terrorismiin

vain siten poliisi pystyy suojelemaan kansaamme jotta voisimme elää rauhassa tässä maassa

kiitos

sekä tämän että useiden muiden edustaja heinosen tekemien lakialoitteiden tavoitteena on kiristää rikoslainsäädäntöä

liian pitkään meillä on suhtauduttu aivan liian lepsusti monenlaiseen rikollisuuteen ja toisaalta sitten on rikostyyppejä joista langetettavat tuomiot ovat hyvinkin ankaria

koska tuomioistuimet tekevät liian usein ratkaisuja joissa käytetään voimassa olevien lakien lievempää asteikkoa on kautta linjan tehtävä tiukennuksia

nykykäytännön mukaan arvioita tehdään koko tuomionsa istuneille sekä elinkautisesta vankeusrangaistuksesta vapautuville mutta esimerkiksi taposta tuomitut vapautuvat yleensä määräajassa suoritettuaan tietyn osan tuomiostaan ilman vaarallisuusarvion tekoa

kun rapiat kolme vuotta tulee istumista hotellitasoisessa vankilassa ihmisen tappamisesta ei ole ihme että moni kansalainen miettii onko ihmishenki halpa suomessakin

rupeaa väsyttämään vähän

kun säädämme lakeja täällä tulisi meidän kaikkien koko ajan pitää mielessä se että kotimaisten rikollisten lisäksi meillä on nyt kymmeniätuhansia uusia siirtolaisia

näistä turvapaikkaturisteista ja heidän taustoistaan me emme tiedä yleensä mitään

joka päivä saamme lukea lisää sitä kauheasta pahasta mitä he ovat isänmaallemme tuoneet

jos kaikesta siitä kauheudesta annetaan olemattomia tuomioita ja tuomion loputtua pääsee helpolla vapaalle jalalle jatkamaan rikollista toimintaa yhteiskuntamme ajautuu kaaokseen ja anarkiaan

en halua lietsoa pelkoa enkä eripuraa mutta minun mielestäni olemme jo matkalla siihen pisteeseen ettei tilanne ole kohta enää kenenkään hallinnassa ei poliitikkojen eikä poliisin

lisäksi lähetämme näiden turvapaikkaturistien lähtömaihin signaalin että suomessa voit tehdä mitä vain ja päästä kuin koira veräjästä

näiden miesten jotka eivät meidän kulttuuriimme sopeudu eivätkä tule millään kotoutumisella sopeutumaankaan myötä rikostilastomme tulevat räjähtämään

joka muuta uskoo ja väittää voi vilkaista miltä ruotsin tilastot näyttävät

aivan toiselta näyttivät tilastot ennen kuin ruotsi teki sen pahan virheen että antoi lähi idän ja afrikan tiettyjen kansalaisten marssia maahansa

ei tule käymään

kannatan aloitetta

sinne sijoitetaan rahaa eikä siihen että jaetaan sitä kakkua ja sanotaan että tulepas nyt tänne kaveri vaikka eero lehti ja pistähän rahat tuohon niin jaetaan ne pois

joo

nimittäin aikanaan oli hyvä kun tämä kommunistinen sekatalousjärjestelmä vaikutti hyvin pitkälle tuolta neuvostoliitosta meille

sdp sitä vastoin tekee tämän asian pikkuisen toisella lailla sieltä kauniitten kukkien ja lupausten ja paratiisin kautta mutta lopputulos on aivan sama

montun laidalle

biotalouteen chp voimalat on yksi esimerkki

ne ovat voimaloita joilla tuotetaan sähköä lämpöä ja niin edelleen ja sillä tavalla tulee hajautettua energiantuotantoa ja samalla niitä työpaikkoja jotka ovat pysyviä

oletettiin että siitä tuli rahaa mutta samalla sahattiin itseltä oksaa pois

työministeri lindström jota on paljon parjattu on muuten semmoinen työministeri joka on ollut joskus töissäkin eikä vain puhunut työn tekemisestä ja lainsäädännöstä hän on ollut töissäkin on nyt aika mahdottoman tilanteen edessä

mutta kun tuolta maailmalta tulevat nämä maahanmuuttajat ja siellä on opittu siihen että naiset tekevät työt niin nyt kun meille tulee miehiä niin tämä on kaksinkertainen ongelma

jos viitasammakko menee sinne kalliolle niin siihen ei muuten pora iske sen jälkeen se on sen verran hyvin suojeltu se viitasammakko

ja minä tiedän muuten kokemuksesta että jos siihen poran laittaa siihen kallioon niin se sammakko loikkii sinne vähän kauemmaksi

kiitos